kun elinsiirroissa on usein kysymys päivistä ja joskus vain tunneista on selvää että järjestelmän elinsiirroissa on usein

sitten pienyrityksillä pitää myös olla takaukset lainansaantimahdollisuudet markkinointiin vientiin eli kyllä pitäisi hallituksen tehdä todellisia päätöksiä jos me haluamme että pk yritykset työllistävät

täälläkin liikenneministeri mainitsi ja on tehty että täällä kehä kolmosen puolella tehdään suuria liikenneparannuksia mutta nämä maaseudun sivutiet kyllä me saamme olla siellä ihan omilla arvoilla

on puhuttu jatkuvasti hallituksen suulla että pitää olla vahvat kunnat ja niin vahvat että siellä pystytään myös tekemään erikoissairaanhoidon toimenpiteitä

nyt päivistä päivistä joskus vain tunneista on selvää ettei järjestelmän tulee olla sellainen että luotettavuus siirrännäisten osalta on riittävää

samoin olisi mietittävä olisiko kuntien valtionosuuksissa osa rahoista korvamerkittävä muun muassa kouluterveydenhuollon tarpeisiin ja samalla asetettava henkilöstömitoitus oppilasmäärän mukaan niin kuin on puhuttu myös vanhuspalvelulaissa

rahoitusvastuun siirtyminen valtiolle on merkittävä uudistus vaikka ratkaisu on nollasummapeliä kuntien kannalta kun vastaavasti kuntien rahoitusvastuut peruspalveluissa ja toisen asteen koulutuksissa lisääntyvät

emme voi tätä hyväksyä ja niin kuin edustaja louhelainen sanoikin tulemme esittämään hylkyä kun tämä on toisessa käsittelyssä

suomessa tuskin on ongelmaa elinsiirrännäisillä tehtävästä kaupasta mutta maailmalla kyl lä kuulee pöyristyttävistä elinsiirtotapauksista

kun veroja korotetaan niin niitä pitäisi myös sitten tasapuolisesti kohdentaa ettei vain nähdä että pisara rata on täällä helsingin alueella tarpeellinen että maaseudun pikkukyliinkin olisi mukava mennä etteivät ole tiet kuoppia täynnä

ammattikorkeakoulut kouluttavat työelämän asiantuntijoita

näin valitettavasti on että meiltä kunnat tippuvat

samalla tehtävänä on luoda pohjaa työelämän kehittämisen tutkimuksen taiteellisen ja sivistyksellisen opetuksen kautta laaja alaiseen ammatilliseen kasvuun

jos liikenneministeri tulisi katsomaan mitä ovat esimerkiksi pirkanmaan sivutiet niin ehkä sinne varmaan muutama milli heruisi

työ on parasta sosiaaliturvaa ja suomi nousee vain työllä eli sillä me rikastumme ja edelleen tarvitaan kannustuksia erilaisiin investointeihin mutta mitkään vippaskonstit eivät tässä taloudellisessa tilanteessa oikein auta

vaikka nykyinen lainsäädäntö salliikin elimen ottamisen kuolleelta henkilöltä ilman hänen elinaikanaan tekemää nimenomaista suostumusta tulisi elinluovutustestamenttien tärkeyttä korostaa ja tehdä valistustyötä niiden puolesta

näin syysistuntokauden alussa haluan varsinkin antaa kiitokset puhemiehelle ja puhemiesneuvostolle että tämä puhujapönttö on saatettu tähän asialliseen kohtaan eli puhemiehistö näkee meidät edustajat ja päinvastoin

en ole koskaan hallituksen piirissä kuullut näin yrittäjän puolisona mikä on tärkeätä ja toivoisin että hallitus nyt panostaisi siihen että lähetettäisiin ulkomaille ja maailmaan markkinamiehiä ja naisia viemään ja kirkastamaan tätä suomalaista työtä

olen odottanut hallitukselta jatkuvasti milloin hallitus paneutuu harmaaseen talouteen ja kysynkin että kuka siellä hallituksessa oikein vastustaa tätä

innovaation tie kaupallistetuksi tuotteeksi on pitkä ja vaikea ja vaatii rahaa työtä ja taas rahaa sekä taitoa kaupallistaa

jos pitäydytään siinä että suomessa edelleen keskitetään elinsiirrot yhteen paikkaan eli hyksiin mikä on mielestäni hyvä asia silloin tulee aina varmistaa että resurssit ovat kohdallaan ja niitä tulee lisätä ettei sen takia ainakaan muodostu potilasjonoja

mutta asiaan

eläkepolitiikan tavoitteita mittareiden valossa ovat muun muassa työ urien pituus eläkkeiden taso ja eläkkeiden rahoitus

jos on korkeakoulussa tehty patentoitavissa oleva oivallus onko patentti ammattikorkeakoulun omaisuutta vai innovaation tekijöiden omaisuutta vai olisiko patentti yhteistä omaisuutta

me voimme kilpailla laadulla emme hinnalla mutta hallitukselta on kyllä vallan unohtunut tämä että vaikka me annamme minkälaisia tukia se ei auta jollemme me pysty saamaan maailmalle niitä tuotteita joita yritykset tänä päivänä suomessa tekevät

minä taas puolestani toivon että kun vanhemmat lopettavat tämän turkistarhauksen niin nuorempaa ikäpolvea löytyy niin että tämäkin elinkeino jatkuu

aloitteessa ehdotetaan sähkömarkkinalain muuttamista siten että parannetaan sähkönkäyttäjien oikeutta vahingonkor vauksiin sähkön toimitusten keskeytymisen heille aiheuttamista vahingoista

me olemme työ ja tasa arvovaliokunnassa vaatineet että sakotusoikeus tulisi ulkomaisille tarkastajille ja ulkolaisille tulisi rekisteröimispakko tänne suomeen ja tulisi kokeilua hollannin mallista ja tällaisia erilaisia toimenpiteitä mutta nämä esitykset ovat kaikuneet tyhjille korville

voidaanko korkeakoulussa tehtyä innovaatiota verrata työsuhdekeksintöön

pitää miettiä miksi juuri turkistarhaus pitäisi kieltää

tehtaat jauhavat niin paljon kuin ottaisivat vastaan mutta siinä se on että menekkiä ei ole ja sen tähden meidän tarvitsee saada maailmalle niitä miehiä ja naisia jotka tosiaan kannustavat siihen että meiltä kannattaa ostaa

muutostarve sähkömarkkinalain eräisiin kohtiin tuli ilmi viime kesän ja vuodenvaihteen myrskyjen aiheuttamien sähkökatkojen yhteydessä

kun ammattikorkeakoulujen yhtenä tehtävänä on tukea aluekehitystä ja elinkeinorakenteen uudistamista voisi ammattikorkeakoulun innovaatiotoiminnasta innovaatiopankeista tutkimusrahoituksista sekä yritysverkostoista saada vahvan kehittämisklusterin

vaikka elinsiirrot ovat toimenpiteinä kalliita pitkällä aikavälillä yhteiskunta säästää huomattavia summia

uudistuksella halutaan pidentää työuria ja vähentää julkisen talouden kestävyysvajetta

meidän kanamme eivät käyskentele kaduilla tai teillä meidän lehmämme ovat liekaan sidottuina korkeintaan kaksi kuukautta ne saavat kirmailla laitumilla ja kyllä nämä sikapossummekin ovat aika lailla häkkeihin sidottuina

monin paikoin ihmiset saivat olla vailla sähköä jopa viikkoja

kun ihmisten elinaika on koko ajan kasvanut ja ennustekin on samansuuntainen osa lisävuosista tulisi käyttää työhön silloin kun se on mahdollista

sähkökatkokset aiheuttivat monin paikoin suuria taloudellisia tappioita niin yksityisille ihmisille kuin yrityksillekin

yleensä on puhuttu myös tästä tiepolitiikasta ja hallitus on keskittänyt nämä tieasiatkin niin että alempiasteiset tiet saavat täysin pahentua entisestään ja rahoja ei tänne tule

sähkömarkkinalain mukaisen luvan saaneet yhteisöt ja laitokset sähköyhtiöt ovat olleet puutteellisesti valmistautuneita katkosten ennaltaehkäisyyn ja niiden korjaamiseen

tärkeintä on että meillä on toimiva yhteistyö eri tahoille niin että niille ihmisille joilla on mahdollisuus jatkaa laadukasta elämää elinsiirrännäisen avulla voidaan tuo apu esteettä antaa

tässä esityksessä on joitakin tätä huolta helpottavia asioita kuten työuraeläke joka mahdollistaisi pitkän työuran rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä tehneelle henkilölle eläkkeelle jäämisen ennen alinta vanhuuseläkeikää

keski afrikan tasavallassa on meneillään koston kierre

ihan nyt katseeni jälleen kohdistuu liikennevaliokunnassa työskentelevään rajamäkeen että hän ottaa nyt hyvin ponnekkaasti sitten tämän nerkoontien rakentamisen ja korjaamisen

eräillä muutoksilla saadaan sähkömarkkinalaki paremmin vastaamaan nykyajan käytännön vaatimuksia korvausvastuista myös sähköyhtiöiden osalta

esimerkiksi erillinen aikuiskoulutusstrategia puuttuu useimmista ammattikorkeakouluista

tässä asiassakin on aina hyviä puolia

esityksessä ehdotetaan myös että osa aikaeläke eläkemuotona lakkautettaisiin ja korvattaisiin osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä

toiminta on hajautettu eri toimialoille

suomi osallistuu kriisinhallintaan suhteellisen pienellä panoksella

täydennyskoulutus koostuu edelleen pääasiassa yksittäisistä koulutuspäivistä kun yliopistoissa suositaan laajempia opintokokonaisuuksia

on tärkeätä pystyä rajaamaan kriisien leviäminen ja pitkittyminen ja siviilien kärsimykset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

nämä yhtiöt eivät ole kehittäneet sähköverkkojaan samaan tapaan kuin eräät pienemmät yhtiöt jotka tulosrahoituksestaan käyttivät ison osan verkkojensa kunnostamiseen

toivottavasti silloin kun ihminen todella ei enää jaksa tai terveys ei kestä hänen olisi nykyistä helpompi saada joko tätä osittaista eläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä

mutta jos ajatellaan yhtään tätä suomalaista työtä kotimaista työtä niin ruotsi aikanaan sanoi uusiutuvaksi turvetta mutta suomalaiset fossiiliseksi

tässäkin kriisissä ollaan oikeastaan jo myöhässä

paljon kuulee sitä että eläkeyhtiössä lääkäri toteaa ihmisen työkuntoiseksi vaikkei hän sitä olisikaan

arvoisa puhemies

tässä muutamia pykäliä

he viihtyisivät siellä tampereella hyvin mallikkaasti

verkonhaltijan tulee ylläpitää käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin turvatakseen osaltaan riittävän hyvälaatuisen sähkön saannin asiakkailleen niin että asiakkaille ei koidu taloudellista vahinkoa tämä on uutta eikä terveydellisiä uhkia sähköntoimitusten katkosten takia

demokraattisen yhteiskunnan saavuttaminen on tärkeää mutta siitä keski afrikassa ollaan vielä kaukana

yksi esitetty uudistus on eläkkeen karttumisen siirtymäaika jolloin korkeampi karttuma on ikään kuin kannustimena työuran pidentämiseksi

lastensuojelulaitosten yksityisten ja kunnallisten todellinen ammattitaito on riippuvainen siellä työskentelevistä ihmisistä

mutta tietysti myönteistä on sanottava

lapset ja naiset kärsivät ihmisoikeuksista ei tiedetä

kun oma pieni kunta esimerkiksi on saanut sadoille ihmisille näitä niin toivoisin kyllä mietittäväksi että kyllä myös öljy ja kivihiili tuottavat hiilidioksidia turpeen mukana tietysti

näihin kosteusongelmiin on tullut paljon määrärahaa ei tietysti riittävästi ja erittäin kiitollinen olen entiselle opetusministerille

ne olisi saatava

on hyödyksi ihmiselle itselleen saada lisää terveitä työvuosia mutta yhteiskunnan tulee näin edellyttäessään kantaa vastuuta myös työkyvyn ja hyvinvoinnin säilyttämisestä

meillä korostetaan ammatillista pätevyyttä tutkinto ja opintoviikkoja

kehitysyhteistyön ja rauhanturvaamisen tulisi kulkea enemmän käsi kädessä jotta saataisiin kokonaisuus jolla olisi todellista muutosvoimaa

ihmistainten kasvattamisessa rakkaus ja ymmärrys työn tekeminen sydämellä on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin ammatilliset taidot ja tiedot

täällä on puhuttu paljon tästä yhdestä tatusta

uhkana yhden luukun ammattikorkeakoulurahoitukselle tulevat mahdolliset säästötavoitteet kun nyt tehdyt säästöt eivät riitä vaan tarvitsee puristaa lisää

eli tähän tulee hieman tiukennusta ja yhtiön on pidettävä sähköverkot siinä kunnossa ettei tosiaan siirtokykymääritelmää tarvittaisi

jos vaikka kuinka osaat asiat teoriassa mutta et tee työtä rakkaudella jää lapsen emotionaalinen eli tunneperäinen puoli vajaalle huomiolle

arvoisa puhemies

sähkönkäyttäjällä on oikeus virheen perusteella virhettä vastaavaan hinnanalennukseen

jos virhe perustuu sähköntoimituksen keskeytykseen hinnanalennuksen määrä on kaiken aiheutuneen vahingon määräinen kuitenkin vähintään kahta viikkoa vastaava osuus vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

on hyvä saada eläkettä karttumaan jo aiemmin ehkä se voisi karttua vieläkin aiemmin kesätöissä ja opiskelun ohessa työskennellessä

poikkeuksena olisi niin sanottu vaihto ohjelmissa tapahtuva opiskelu

aina tämmöisiä yksittäistapauksia on

kyllä täytyy antaa kiitosta että nuoret kyllä menisivät töihin mutta kun niitä työpaikkoja ei ole

olen käytännössä seurannut sijoitettujen lasten ja perheiden elämää

arvoisa puhemies

varsinkin naisilla karttuminen voi katketa pitkiksikin ajoiksi kun aletaan suunnittelemaan perhettä joten kaikki lyhyemmätkin jaksot varhemmin ovat tarpeen

kotimaista haketta ja korjuujätettä ei ole hyödynnetty mieluummin on tuotu sitten ulkoa esimerkiksi kivihiiltä kuin olisi maksettu kotimaiselle korjuuketjulle pientä bonusta

monissa ammattikorkeakouluissa englanninkielisten opintojen määrä on kasvanut niin että suomalaisella opiskelijalla ei ole edes vastaaviin opintoihin mahdollisuuksia

lapsi on työntekijälle työn kohde autettava

ja edelleen

tässä meidän järjestelmässä on vika

yhtenä suurena esteenä on esimerkiksi tämä oppisopimus joka ei näillä touhuilla mene eteenpäin oliko se vaivaiset parisataa oppisopimuskoulutusta kun on tänä vuonna tehty

täällä on puhuttu työttömyydestä

mutta on ihan hyvä että ollaan saatu myönteistä signaalia

on tärkeää että nuorilla on luottamus eläkejärjestelmään ja siihen että heidänkin tulevaisuudessaan eläkkeiden maksutaso on turvattu ja niin näitä viilaushommia varmaan tehdään sitten aikanaan

vallankaappauksia on ollut ja on jatkuvasti tappamiset ja väestöpako ovat jokapäiväistä ja mikä pahinta kenen hallinnassa tänä päivänä keski afrikka on

tämä ei voi olla kannatettava suuntaus

tämän päivän suuri uhka on todella kyberturvallisuus ja suomi on erittäin haavoittuva niin sähkö kuin tietojärjestelmän kuin myös muunkin infran osalta

tähän soppaan kuuluvat lastensuojelulaitos työnantajan ja palvelunjärjestäjän roolissa työntekijät lupaviranomaiset ja tarkastajat sekä kuntien sijoituspäätöksiä tekevät henkilöt

oli nuorisotyöttömiä pitkäaikaistyöttömiä ja tämä kehitys jatkuu

siinä hallituksen pitäisi mennä itseensä ja katsoa mitkä ovat ne oppisopimuksen esteet ja esimerkiksi pkt yritykset kokevat työllistämisen liian byrokraattiseksi